lehdistöala on ollut aktiivinen edustajiin päin tuonut erilaisia näkökohtia esille ja täytyy muistaa että heidänkin esityksensä taustalla on myös muita vaikuttimia jotka vaikuttavat tämän taloudellisen tilanteen olemassaoloon

uusia tai vanhoja nokioita meidän ei kannata haikailla

missä kohtaa kokoomuksen linja on pettänyt niin pahasti tai missä kohtaa tullaan siihen voiko kokoomuksen sanaan ja siihen enää lainkaan luottaa mitä ministeri häkämies täällä tänään kertoo

lehdistön esittämä tutkimus ei ollut täydellinen hintajoustotutkimus

startup yritysten tukeminen sekä pk yritysten kannustaminen kasvuun ja kansainvälistymiseen ovat todellisia keinoja sen eteen että suomalaista osaamista ja luovuutta saadaan jalostettua työpaikoiksi ja euroiksi

arvoisa puhemies

työurien pidentäminen on ikääntyvässä maassamme yksi keskeisimmistä haasteista

tavoitteiden saavuttaminen edellyttää ettei nuoria päästetä syrjäytymään että työntekijät jaksavat työssään ja että työtä ylipäätänsä on tarjolla

lehtiä luetaan jatkossakin ja toivon että kuitenkin saadaan tätä hyvää sanomaa levitettyä sanomalehtienkin kautta jatkossa

sen sijaan varhainen puuttuminen lasten ja nuorten ongelmiin jo ennen peruskoulun viimeisiä vuosia ja oppivelvollisuusiän korottaminen yhdellä vuodella ratkaisevassa peruskoulun jälkeisessä nivelvaiheessa ovat omiaan ehkäisemään nuorten syrjäytymistä

tässä on varmaan turha viitata suoraan että edellisessä asiaa koskevassa puheenvuorossa puhuttiin näitä ja näitä mutta tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja tuija brax ansiokkaasti kävi läpi mietinnön missä käytiin läpi lukuja kuinka monta ilmoitusta on jätetty mitkä olivat vaalikampanjoiden summat ja niin edelleen

susi oli hänen demokraattinen eduskuntaryhmä edu arvoisa puhemies

voi sanoa että vaalilaki on tuonut varmasti sitä tarvittavaa läpinäkyvyyttä koko meidän järjestelmäämme mitä on kaivattu mutta on ihan varmasti vielä ongelmia joihin tulee puuttua

julkisen talouden kestävyysvaje talouden rakennemuutos vaikea suhdannetilanne eriarvoisuuden vähentäminen sekä työllisyyden parantaminen siinä haasteita tämän kehysmietinnön taustalla

kun työtön työnhakija vastaanottaa pienimuotoisen työn hänelle käteen jää monesti vähemmän kuin työttömänä ollessa puhumattakaan siitä byrokratiasta minkä pienenkin työn vastaanottaminen aiheuttaa tai mikä saattaa viivästyttää toimeentulon saantia ja siten vaikeuttaa laskujen maksamista ajallaan

suurimpana ongelmana tietysti tässä on nähty se että valtiontalouden tarkastusviraston resurssit oli lähtökohtaisesti jo mitoitettu niin että mietittiin kyetäänkö tätä lakia lainkaan saattamaan voimaan niin että tarkastus kyetään toimittamaan

epävarmoista ja vakaista oloista huolimatta hallitus ei ole antanut periksi vaan on kyennyt tekemään kasvua ja työllisyyttä tukevia ratkaisuja sekä toimia joilla suomen kilpailukykyä parannetaan

suurempi ongelma vielä siinä on se että valtiontalouden tarkastusvirasto ei saa välttämättä sitä tietoa minkä me itse voisimme kuvitella tähän kohtaan tarvittavan erilaisia vertailutietoja vaikkapa mediasta vertailutietoja mainosten summista koska kuten voi todeta että joka ikinen tässä salissa oleva vaalikampanjan käynyt ilmoituksen jättänyt voi sanoa että me tiedämme vain meihin kohdistetut maksuvelvoitteet vaikka tietyn median kautta mutta onko rinnakkainen ehdokas ollut samojen maksuvelvoitteiden alla vai eri hinnoittelun mukaan sitä me emme tiedä

sosialidemokraatit ovat huolissaan pitkittyvän taantuman vaikutuksista sosiaaliseen kehitykseen

sosiaalista eriarvoisuutta ja tuloerojen kasvua ehkäisevää talous vero työllisyys sosiaali ja koulutuspolitiikkaa on jatkettava

tarkastusvaliokunta tulee ottamaan laajemmalti kantaa kun on käyty kuntavaalit ja presidentinvaalit tai presidentinvaalithan on suoritettu jo mutta kuntavaalien jälkeen kokonaisuutena siihen miten tämä laki toimii tai ei toimi

ansiotulon työtulovähennyksen ja kunnallisveron perusvähennyksen nostot sekä tiettyjen etuuksien indeksitarkistukset turvaavat pienituloisimpien ihmisten ostovoiman

eihän mikään estä eduskuntaa muuttamasta lakeja mutta meillä on myös järjestelmä kun hallitukselta tulee esityksiä että työmarkkinaosapuolet pääsevät ylipäätään yhteisymmärrykseen tai puhutaan kolmikannasta niin kuin edustaja kärnä ja siitä mikä sen merkitys on suomen tämänkin päivän tilanteen tasalta siinä että rakennetaan hyvää yhteiskuntaa päästään tekemään kuitenkin järkeviä kokonaisratkaisuja

edustaja ruohonen lerner totesi viime perjantaina että tarkastuksen ulkopuolelle jää hirveän suuri osa ilmoituksia sellaisilta henkilöiltä jotka eivät ole esimerkiksi varaedustajiksi tulleet valittua mutta ovat käyttäneet isoja summia

arvoisa puhemies

nyt sitä vahvistetaan erityisesti lisäpanostuksilla oppisopimuskoulutukseen työssäoppimisen kehittämiseen ja ammatilliseen peruskoulutukseen

oikea tapa reagoida hyvinvointivaltion rahoituspaineeseen ei ole himoleikkaaminen vaan rahoituspohjan turvaaminen panostamalla työllisyyteen ja talouskasvuun oikeudenmukaisella tavalla

täytyy tehdä selvä rajanvalinta myös tarkastetaanko kaikki ilmoitukset ehdokkaat vai ei eikä niin että pelkästään isot summat koska siinähän tulee iso ongelma

sillä on iso merkitys joten ei nyt heitetä romukoppaan koko työmarkkinaosapuolia tai kolmikantaa tässä kohtaa kun on hyviä ratkaisuja saatu ja tavoite on hyvä

vaikka sitä ei ole indeksiin sidottu niin jos lähdetään siitä että näinä aikoina ei välttämättä oltaisi saatu pienituloisuuteen tai sosiaaliturvaan parannusta muuten ellei hallitus niitä olisi tehnyt lähdetään siitä että saadaan hyvä alku

siitä minkälaisia ratkaisuja löytyy hyvien tapojen toteutukseen tulevaisuudessa täytyy totta kai ottaa oppia eikä ylipäätänsä mistä eduskunnassakin käydään keskusteluja vastaus kaikkeen hyvään ole että kun pysytään kehyksissä käytetään verovähennyksiä

työllistymistä helpotetaan purkamalla kannustinloukkuja

ne keskustelut on käyty aikanaan niitä tullaan käymään jatkossakin ja se viesti mikä turun telakalta viimeksi kuultiin pari viikkoa sitten oli se että näkymät ovat positiiviset

siinä täytyy olla rehellinen itselleen myös että verovähennysten kautta se jakautuu paljon laajemmalti ei niin konkreettisesti kuin suorilla tuilla

asuntopolitiikalla pitää edistää kohtuuhintaista asumista työmarkkinoiden toimivuutta ja kaikkien väestöryhmien mahdollisuuksia elämäntilanteeseen sopivaan asumiseen

arvoisa puhemies

myös erityisryhmille tarvitaan lisää asuntoja eri puolilla suomea jotta kyetään vastaamaan muun muassa ikääntyneiden ja kehitysvammaisten asumisen kehittämisen haasteisiin

ministeri hyssälä kysyn teiltä millä perusteella käytätte tästä termiä elvytystoimi koska kun katsomme miten komissio määrittää elvytystoimet siellä on kolme kriteeriä

tarkoittaako tämä siis ministeri hyssälä että kelamaksun poisto on vain väliaikainen ja kelamaksut tullaan sittenkin palauttamaan uudelleen ja jollei näin ole niin millä perusteella voitte käyttää tästä nimitystä elvytys koska se ei täytä niitä kriteereitä jotka elvytykselle on asetettu

vaikka kehyspäätöksen suurimmat menosäästöt kohdentuvatkin kuntasektorille on muistettava myös kuntataloutta parantavat toimet muun muassa verotulomenetysten kompensoimiseksi ja jäteveron tuoton ohjaamiseksi kunnille

eikö teillä ole suunnitelmaa siitä miten tämä kaikki rahoitetaan

niillä voidaan hillitä julkisten menojen kasvua tulevaisuudessa ja siten saada nyt panostettu euro moninkertaisesti takaisin taloudellisena säästönä inhimillisestä puolesta puhumattakaan

on hyvä asia että tiukasta taloustilanteesta huolimatta koulutuksen laadusta koulutuspaikkojen riittävyydestä sekä rahoituksesta huolehditaan

arvoisa puhemies

selonteko on vain osa laajempaa menettelyä

arvoisa puhemies

ilmeisesti ministeri kataisen äsken viittaama työryhmä ei kuitenkaan työskentele puhtaalta pöydältä etenkin jos kuuntelee mitä ministeri katainen totesi aiemmassa puheenvuorossaan

arvoisa puhemies

tältä pohjalta jos työryhmä joutuu työtään tekemään voi kysyä mikä on se tehtävä ylipäätään löytää ratkaisuja niihin ongelmiin mihin täällä viitattiin

meillä ovat ehkä vähän erisuuruisia nämä prosenttikorotukset täällä mutta varmasti uskon että me löydämme opposition ja hallituksen välillä juuri sellaisen yhteisymmärryksen että kun suunta on oikea tehdään harkittuja korotuksia jotta tämä tilastoidun ja tilastoimattoman kulutuksen välinen vääristymäkään ei nouse liian suureksi

kalliomäen kysymykseen samaisesta asiasta hän totesi että täytyy tulla vastaan molemmista puolista ansiotuloverosta ja pääomatuloverosta

sitten mitä on puhuttu tietysti tästä tuonnista räjähtääkö se vai eikö räjähdä kaikki tietysti toivomme että näin ei tapahdu että siellä tulee sellaisia ylilyöntejä ja kasvuja mitä jossain vaiheessa aiemmin on tavattu ja sitä suuremmalla syyllä tulee miettiä nimenomaan tätä pimeää tuontia tai muuta ja tullin voimavaroihin tulee kiinnittää myös erityisen paljon huomiota

toivon ehdottomasti että tämä kehitys tulee jatkumaan niin että seurataan yhä jatkossa mitkä ovat vaikutukset ja hintoja voidaan tarvittaessa nostaa mutta täytyy myös muistaa se toinen puoli tässä että on kokonaistarkastelua

työttömiä tulee paikoissa missä niitä ei ole minulle vaiko se osa ei pitäisi tulla ja te sanotte aina että ei ole varaa kun pitäisi sanoa että ei ole varaa olla tekemättä asioille jotain

arvoisa puhemies

kaikki tiedetään että terveellinen ympäristö opiskelijoille ja koululaisille on äärettömän tärkeätä mutta tuo mitä edustaja vahasalo viittasi tähän summaan on miljardeissa mitattavissa

valtiovarainvaliokunnan mietinnössä onkin puhuttu siitä että täytyy miettiä uusia järjestelmiä kaiken kaikkiaan että kunnat itsessään sitoutuisivat myös korjaamaan niitä riippumatta siitä saadaanko avustuksia vai ei saati jos avustusten käytössä on ollut ongelmia tai kun kunnat kilpailuttavat ja korjauttavat näitä tiettyjä kouluja niin sen jälkeen todetaan aika pian uusia ongelmia

mutta piti itseni puuttuman siihen että täällä moni sanoo sitä toisissa puheenvuoroissa että tarvitaan lisää leikkauksia valtiontalouteen ja kun me tulemme tänne niin sitten sanotaan että mikään ei riitä

arvoisa puhemies

täällä on puhuttu moneen kertaan siitä että mittakaavasta on erilaisia käsityksiä kuinka paljon harmaata taloutta on ja se koskee aina toimia joissa me emme voi elää rinnakkaistodellisuutta

kiitos perussuomalaisten edustajien puheenvuorot ovat olleet äärettömän rakentavia ja on kehuttu myös sitä yhteiskuntatakuuta tai mietitty sitä yhdessä miten löydetään tiettyjä ratkaisuja

me kaikki olemme samassa haastavassa tilanteessa eikä kukaan tee mielellään leikkauksia mutta niitä joudutaan tekemään joka puolella ja meidän täytyy muistaa myös että taloudelliset ajat eivät tästä helpotu vaan haasteellistuvat

miksi myös se arviointi on niin vaikeaa koska verovajeeseen voidaan lukea eri asioita esimerkiksi se ovatko alennetut arvonlisäverokannat verovajeeseen kuuluvia vai eivät

pitkäjänteisyys tällä alalla olisi äärettömän tärkeää että ei tehdä vain hetkellisiä linjauksia hetkellisiä toimia jotka seuraavassa hetkessä ovat taas kyseenalaisia kyetäänkö niitä jatkamaan

tarvitaan myös viranomaisten yhteistoimintaa eikä pelkkiä yksittäisiä toimenpiteitä siihen että tällä ehkäistään juuri tätä harmaan talouden kohtaa

alkoholintarkastus on yksi esimerkki siitä miten me emme pääse epärehellisiin toimijoihin kiinni kun tarkastusoikeus koskee vain niitä joilla on anniskeluoikeus

ennaltaehkäisevyys on kaikki kaikessa ja täytyy muistaa että viranomaisyhteistyötä on helpompi tehdä kun tietojenvaihto toimii ja kaikilla on samanlainen tilannekuva

arvoisa puhemies

erustaja tennilä tuos äsköön kertoo vasarasta ja sirpistä mutta mä sanosin jotta kohta ei keritä muuten viikattehellakaan

tämä verokeskustelu se on mun mielestä hallituksen esityksen kannalta aika linjassa niin kun täs mones puheenvuoros on tullu

varustamot ovat tyytyväisiä tähän

tuntuu että suomi myös kilpailukykynsä puolesta on tyytyväinen tässä

mietittiin verojaostossa myös selvästi maantiedettä välillä mikä on suomen maantieteellinen asema tässä kaikessa ja kuinka paljon meidän asioistamme vaikuttuvat merenkulun kautta

toki suomen huippuveroasiantuntijat totesivat myös että vaikka tämä on sisällöllisesti onnistunut niin lakiehdotus on monipolvinen ja osin vaikeaselkoinen

hyvänä tässä pidetään sitä että tämä on täysin rajattu myös niin että tuki ei voi valua missään nimessä muulle elinkeinotoiminnalle kuin siihen mihin se on tarkoitettu

suomen huoltovarmuus on yksi olennainen asia mistä tämän lain yhteydessä on puhuttu

täytyy muistaa se että vaikka kohteena on senaatti vaikka senaatti saa kritiikkiä kohdalleen niin eihän se ole ainoastaan senaatin itsensä ongelma että siellä on ongelmia tai jonkinlaisia epämääräisyyksiä tai läpinäkymättömyyksiä

kysymyshän on myös siitä että valtiovarainministeriö on se ohjaava ministeriö ja siellä on se taho jota kautta näitä asioita pitäisi katsoa ehkä laajemmalti